ukrainalla on sotilaallinen kyky jos niin sanottujen separatistien tukemista venäjältä ei jatketa tai lisätä viedä niin sanottu terrorisminvastainen operaationsa päätökseen vaikka sen hinta kaupunkitaisteluissa tulisi kasvavien siviiliuhrien myötä kalliiksikin

tilanteen kärjistyminen viime päivinä voidaan nähdä venäjän yrityksenä estää tämä mahdollisuus neuvotteluase mien vahvistamiseksi mutta pidemmälle meneviä hyvin vaarallisiakaan tavoitteita ei voida kokonaan sulkea laskuista pois

eräänä

rouva puhemies on totta että vuonna kaksituhattakymmenen jouduttiin laina antamaan eräänlaisen hätätilanteessa jossa muuten oli riskinä se että olisi euroopassa nähty eräänlainen domino pilviä joustaa kreikan ongelmista olisi aiheutunut erittäin rajusti koko euroalueen ongelma tänä päivänä tilanne on sillä tavoin parempi että

on välttämätöntä ja jos pidemmälle meneviä tavoitteita ei kenelläkään ole myös täysin mahdollista vaientaa aseet antaa muille kuin vakaviin sotarikoksiin syyllistyneille mahdollisuus kunnialliseen vetäytymiseen ja toteuttaa porosenkon rauhansuunnitelma tavalla joka luo kaikille ukrainalaisille kieleen tai muuhun taustaan katsomatta mahdollisuudet turvalliseen elämään heidän kielellisiä ja muita oikeuksiaan turvaavassa hajautetussa valtiossa joka ei ole riidoissa kenenkään naapurin kanssa

talouden romahdus vei samalla tavalla huolita koko euroalueen taloutta mutta on aivan varma että omat kielteiset vaikutuksensa sillä olisi ja sen vuoksi on

suomi on osallistunut pyrkimyksiin ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi kannustamalla ukrainaa maan eheyttä ja suvereniteettia vahvistaviin uudistuksiin ylläpitämällä yhteyksiä kaikkiin osapuoliin niin presidentin pääministerin ulkoministerin kuin muidenkin toimilla tukemalla etyjin ja euroopan neuvoston mahdollisuuksia vaikuttaa konfliktin ratkaisemisessa

suomalaisten veronmaksajien riskiä pyritään huonosti kaikin tavoin rajaamaan ja samalla toimimaan niin että yhteiseen valuuttaamme ja yhteisen valuutta alueen talous ei aiheettomasti kärsisi edustaja andersson sanoi että olisin sanonut että kreikalla

tässä salissa on huono akustiikka muttei tässä ihan niin huono asusti akustiikka ole peruste anderson olisi voinut näin kuolla en todellakaan nimittää mitään tällaista sanonut sanoin että kreikan taloudessa oli nähty jo käännettä parempaan ja talouskasvun ja orastava talouskasvua oli

tätä teemme ennen kaikkea jäsenenä euroopan unionissa jonka yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa haluamme olla vahvistamassa ja jonka tarpeen tämäkin kriisi osoittaa

minskin kokous ukrainan venäjän kazakstanin ja valko venäjän presidenttien kanssa oli myös tilaisuus eulle vakuuttaa venäjä siitä että se ei ukrainan kanssa tehdyllä assosiaatiosopimuksella ole rakentamassa mitään venäjän etuja vahingoittavaa omaa etupiiriään vaan että kaikkien ukrainan naapurien yhteinen intressi on vakaa hyvinvoiva demokraattinen ja maan kaik kien kansalaisten kodikseen kokema ukraina jolla on hyvät suhteet kaikkiin naapureihinsa

totta kai humanitaarinen kriisi pitää pyrkiä välttämään mutta luulenpa että jos se vitsaa ja kreikan nykyhallitus pitää kiinni nykyisestä

työmäärää että arsenal velkojien kanssa on päästävä sopuun enemmän velkojien ehdoilla koska velallinen osa joka joutuu joustamaan niin siinä tilanteessa valitettavasti nähdään todella humanitäärinen kriisi kreikassa

osamu tarkentaa keskustelua ja nyt osunut valtiovarainvaliokunta ottaa tasalla

saattaa olla että jos tähän olisi itäisen kumppanuuden kehittämisessä alusta alkaen osattu vakuuttavammin panostaa olisi konfliktin kärjistyminen nykyiselle asteelleen kenties voitu välttää

omassa työssä huomioon jo siltaa kysymyksenä työlismaan

monet suomessa kysyvät johtaako voimapolitiikan näkyvä paluu myös paluuseen kylmän sodan maailmaan onko myös kuuman sodan mahdollisuus kasvanut ja kohdistuuko myös suomeen uudenlaisia uhkia

nyt haluaisin vain kysyä

herra puhemies

siellä atomitien omaa mahdollista tavoittaa sata miljoonaa jää käyttämättä korkean työttömyyden

uhkaavimpien mahdollisuuksien avoin kohtaaminen ja analyysi auttaa myös niiden torjumisessa joka on sekä välttämätöntä että mahdollista

jotta pitkäaikaistyöttömyys katkaistaan uuden

voimmekin katsoa että nyt korostuneet haasteet eivät kuitenkaan muuta niitä fundamentteja joiden varaan suomen turvallisuus rakentuu

mitä vastuutusa valtiolla on mittaa puoli jossa valtio on antanut toni sysi osavaltion

ennen vaaleja on tyrannista jotakin erittäin arvokkaana kärkeen selvitystyön kun julkistettiin selvitys siitä että kuinka suuressa mittakaavassa baltian

tähän maailmaan ei ole paluuta senkään vuoksi että enemmistö maailman maista ja valtioista ei enää tällaiseen kahtiajakoon tule alistumaan

grillausessua

joka vuosi asiassa on tietysti jos itä suomen valtio yskimättä liittyy sekä yritystoimintaan ei tunnu system ramosin kotitalouksien osuus on tullut

no huokea maltti sekä ottamaan kriitikko vain on

ne eivät myöskään millään tavoin edesauttaisi euroopan eteläisen naapuruston tilan kohentamisessa joka on ja pysyy koko euroopan yhteisenä turvallisuusintressinä

johanna turusen osalta itä suomen takausvastuiden osalta yhteydessä tai kotimaan

puhemies

voimapolitiikan maailman pullistelu ei ole syrjäyttänyt keskinäisen riippuvuuden maailmaa saatikka poistanut välttämättömyyttä vastata megahaasteeseen jota siirtyminen ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen merkitsee

hallituksen sinä ministerinä jonka ainoana tehtävänä on suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta vastaaminen haluaisin todeta että mielestäni tämän hallituksen aikana ei hallitus ole tehnyt ainoatakaan sellaista kannanottoa tehnyt ainoatakaan sellaista päätöstä tai tehnyt ainoatakaan sellaista lausumaa tai tekoa joka olisi ristiriidassa hallitusohjelman tämän täällä mainitun peruskirjauksen kanssa

herra puhemies

mutta haluaisin nyt kuitenkin pääministerin vahvistavan sen että tämähän ei muuta perustuslain mukaisia toimivaltoja mihinkään siitä riippumatta kuka on missäkin läsnä

siksi on esitettävä huoli siitä että voimapolitiikan paluu uhkaa muodostua jarruksi globaaliagendalla olevien ilmastonmuutoksen pysäyttämisen joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen köyhyyden poistamisen ja muiden ekologisten ja laajaan turvallisuuteen kohdistuvien haasteiden ratkaisemisessa

siis suomessahan kaikki me tiedämme sen on sellainen järjestelmä että hallitus ei voi hyväksyä yhtään uutta direktiiviä tai esitystä euroopan unionissa ellei meillä ole sitä ennen eduskunnan suuren valiokunnan kautta antamaa evästystä ja päätöstä olemassa

riskitekijöitä liittyy niin libanonin sisäiseen tilanteeseen libanonin ja israelin välisiin jännitteisiin kuin myös syyrian tilanteen vaikutuksiin

elikkä kaikki ne asiat ja puutteet joita tässä on pystytty identifioimaan ovat sellaisia joidenka kanssa tulemme jatkossa tekemään sekä kansallisesti että eun puitteissa työtä jotta vastaisuudessa pystyisimme toimimaan tehokkaammin alkaen juuri taisteluosastojen konseptista ja käytettävyydestä ja sitten myöskin näistä vaikuttavuusarvioista

se on eri asia että sitten käydään keskustelua mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa että me täällä hallituksen aitiossa istuessamme emme voi edustaa mitään muita kantoja kuin sitä mikä on hallitusohjelmaan kirjattu

presidentin oikeudet säilyvät sellaisina kuin meidän perustuslaissamme on ja hallitus luonnollisesti konsultoi sekä etukäteen kokouksen aikana että jälkikäteen presidentin kanssa niistä asioista jotka kuuluvat hänen toimivaltaansa

minä palaan omilla mielipiteilläni jatkossa ihan muissa yhteyksissä asiaan

näin ollen koska ymmärtääkseni suuri valiokunta on valtaosaltaan käsitellyt kaikki nämä esitykset tälläkin vaalikaudella yksimielisesti olemme kaikki katsoneet että se säätely mitä on eussa valmisteltu on ollut perusteltua ja vastannut myöskin suomalaisten etua

mutta me tiedämme että kaikki nämä pääkaupunkiseutua koskevat asiat ovat aika hitaasti etenemässä mutta vihdoinkin olemme saamassa ilmeisesti metropolihallinnon kuntoon

toki jokaisesta operaatiosta on aina arvioita olemassa mutta tämä käytäntö jota nyt valiokunnan mietinnössä esitetään tietysti luo uudet puitteet sille ja sen täytyy tapahtua poikkihallinnollisesti ja ottaen huomioon myöskin muiden operaatiossa mukana olevien maiden tai eun kokemukset jotka sitten kirjataan myöskin tällaiseen raportointiin

itse operaation kannalta välittömiä vaaratekijöitä ovat lähinnä paikalliset tulitaukorikkomukset sekä maastossa olevat miinat ja räjähtämättömät ammukset

mutta jatkossa on kyllä selvää että enemmän tullaan kiinnittämään huomiota koska tämä on kaikissa euroopan maissa noussut kysymys läheisyysperiaatteen vielä tarkempaan kunnioittamiseen

unifil on myös joutunut kuluvan vuoden aikana kahden yksittäisen pommi iskun kohteeksi

kun olen osallistunut näiden turvallisuus ja puolustuskysymysten valmisteluun ensimmäisen kerran jo parlamentaarisessa puolustuskomiteassa sittemmin seurantaryhmässä ja myöskin tässä virassa niin pidän myöskin erittäin tärkeänä ja arvokkaana sitä että näistä kokonaisista turvallisuuspoliittisista arvioista voidaan päästä yhteisymmärrykseen mahdollisimman laajalla pohjalla

pääosinhan siitä tietysti vastaa puolustushallinto joka jokaisesta operaatiosta tietysti reaaliaikaisestikin tekee omat raportointinsa

omasta puolestani yhdyn täysin siihen vetoomukseen jonka pääministeri ja edustaja kanerva esittivät että tätä jatkettaisiin myös tämän selontekovalmistelun jatkossa

operaation tehtävänä on valvoa vihollisuuksien lopettamista tukea libanonin asevoimien sijoittumista etelä libanonin alueelle koordinoida toimet libanonin hallituksen ja israelin kanssa auttaa varmistamaan humanitaarisen avun perille vieminen ja pakolaisten paluu avustaa libanonin asevoimia siinä että sinisen linjan ja litanijoen välisellä alueella ei olisi muita aseistettuja ryhmittymiä tai aseita kuin libanonin asevoimat ja unifil

me olemme siihen täysin valmiita ja myöskin muistutan että selonteon osana tulee tämä puolustusvoimauudistus silloin yksityiskohtineenkin eduskunnalle esiteltäväksi

siinä mielessä hekin kantavat kyllä huomattavasti suuremmallakin joukolla kuin nyt suomi vastuutaan afrikassa tarpeellisesta kriisinhallinnasta

silloin on mahdollisuus myöskin niillä jotka eivät katso että tältä osin on menetelty oikein esittää omat näkemyksensä ja tulee koko tämä sama aineisto jonka pohjalta nyt tähänkinastiset päätökset on tehty myös tämän kontaktiryhmän kautta ja itse selonteossa käsiteltäväksi

lisäksi unifilin tehtävä on avustaa libanonin hallitusta rajojen valvonnassa sen estämiseksi että maahan tulisi aseita ilman hallituksen lupaa

oma arvioni kyllä on että meillä pitäisi olla kaikki edellytykset kuitenkin olla yhtenäisiä tässä laajassa turvallisuuspoliittisessa analyysissä ja sitten tehdä sen mukaisesti myöskin konkreettista puolustusta koskevat päätökset

arvoisa puhemies

eläkekatto on niitä asioita jotka kuulostavat aluksi ihan hyvältä mutta järjestelmässä jossa eläkkeet ovat lakisääteisiä ja kohtelevat kaikkia palkansaajia samojen periaatteiden mukaisesti eläkekaton käyttöönotto nostaa nopeasti uudet markkinat yksityisille eläkevakuutuksille minkä seurauksena eläke erot tulevat kasvamaan

operaation voimankäyttösäännöt perustuvat ykn mallivoimankäyttösääntöihin ja mukailevat sisällöllisesti eu ja nato operaatioissa käytössä olevia voimankäyttösääntöjä

kriisinhallintalain pohjalta hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa on päätynyt menettelyyn jossa asiassa kuullaan ulkoasiainvaliokuntaa

kun te torjutte eläkekaton oletteko te myöskin yhtä tiukasti torjumassa kaikki yritykset luoda yksityisille eläkevakuutuksille markkinoita erilaisilla lisäverohuojennusjärjestelmillä

tämä on lakia aikanaan laadittaessa todettu pääsääntöiseksi menettelyksi kriisinhallintaan osallistumisesta päätettäessä silloin kun operaatioon ei liity erillisiä poikkeavia piirteitä tai toimintavaltuuksia

täydennän vielä siltä osin että paitsi että eduskunnalla on rajoittamaton tiedonsaantioikeus kaikkiin euta koskeviin asiakirjoihin järjestelmä on myös sellainen että kun me esittelemme hallituksesta eduskunnalle asioita me voimme joiltain osin pyytää eduskuntaa noudattamaan vaiteliaisuutta

ulkoasiainvaliokunta on kuitenkin halunnut tuoda asian tänne täysistunnon keskusteluun ja pidän tätä hyvänä ratkaisuna myöskin sen vuoksi että nyt on ensimmäinen kerta kun tämä uusi eduskunta pääsee kokonaisuudessaan keskustelemaan kriisinhallintatehtävistä

lisää tilaisuuksia on tulossa tietysti lähiaikoina kun afganistan selonteko johonka sisältyvät linjaukset suomen osallistumisesta kriisinhallintatehtäviin tuossa maassa tulee eduskunnan käsittelyyn vielä lähiaikoina

näin ollen eduskunta itse hyväksyy ja hyvin perustellusti ne näkemykset joiden mukaan meillä on asioita jotka eivät ole eduskunnalle salaisia mutta joita ei voida keskeneräisessä käsittelyssä käsitellä julkisesti

tässä on todellakin kysymys siitä että suomelle on perusteltua ja tärkeätä myös tämän unifil osallistumisen kautta osoittaa vahva sitoutumisemme ykn rauhanturvatoimintaan

olen omalta osaltani kylläkin reagoinut tähän lausumalla jossa totean että on ensinnäkin hyvä asia että yhdysvalloissa ovat nimenomaan parlamentaariset elimet itse tehneet tämän selvityksen ja myöskin julkaisseet sen suurimmalta osin mutta myöskin jatkanut että odotan että tästä myöskin seuraa sitten toimenpiteitä koska kuten edustaja aivan oikein totesi kysymys on myös sellaisista kansainvälisen kidutuksen vastaisen sopimuksen kanssa ristiriitaisista teoista ja toiminnasta joista tämä sopimus edellyttää että kaikki sen allekirjoittaneet valtiot ryhtyvät niiden suhteen toimenpiteisiin jos tällaisia ilmenee

tämä uudistus on nyt pieni askel oikeaan suuntaan kohti parlamentaarisen demokratian täysi ikäisyyttä

samalla lisäämme kriisinhallintaosallistumisemme kokonaistasoa joka on tällä hetkellä historiallisesti katsoen poikkeuksellisen alhaalla

olen tyytyväinen siihen että yksi tähänastinen eräänlainen ongelma tai valuvika perustuslaissa se että se ei anna selkeätä vastausta siihen miten päätökset syntyvät jos ei ole kaikkien toimijoiden kesken yksimielisyyttä on nyt löytämässä ratkaisun ja tämä on hyvä asia

on monestakin syystä perusteltua että suomi käyttää voimavarojaan nimenomaan yk johtoisissa operaatioissa joissa meidän osaamistamme arvostetaan erittäin korkealle ja joihinka se koulutus jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat saaneet on erityisen sopiva

tämä nyt ei kuitenkaan ole sellainen kokous jossa voidaan esitellä sitä mitä meillä on markkinoitavana vaan meillä on vahvat tavoitteet siitä millä lailla vesikysymykset tulee hoitaa osana kestävän kehityksen tavoittamista

mehän olemme korostaneet kaikkien euroopan maiden kanssa pitkään sitä että kaikista ihmisoikeusrikkomuksista täytyy kyetä saattamaan niihin syyllistyneet tahot vastuuseen

tällä on myöskin hyvin vahva turvallisuuspoliittinenkin ulottuvuutensa koska me tiedämme ja näemme jo nyt maailmassa miten monilla kriisialueilla kiista puhtaasta vedestä on aiheuttamassa sotilaallisiakin konflikteja

mutta kun suomi on eun jäsen on tärkeätä että perustuslaissa on kirjattu ne tavat joilla eu asioita käsitellään

ei tarvitse myöskään alleviivata sitä että tällaisella vahvalla sitoutumisella ja osallistumisella yk rauhanturvatoimintaan on myös myönteinen merkitys suomen turvaneuvoston jäsenyysehdokkuudelle

kyllä suomessa on tietysti sellaista osaamista sellaista teknologiaa ja sellaisia yrityksiä jotka sitten kun saamme riittävän vahvan kansainvälisen yhteisen sitoutumisen näiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen ovat kaikkien käytettävissä kaikkien eduksi

näin on ollut meidän eu jäsenyyden alusta alkaen ja näiden säännösten tarpeellisuutta tuskin edes perussuomalaisetkaan kiistävät

se periaate että haluamme kansainvälisten sopimusten edellyttämän lainsäädännön olevan silloin kunnossa kun sopimus astuu voimaan ei oikeastaan ole mikään suomalainen keksintö vaan se on päinvastoin se mitä kansainvälinen oikeuskin edellyttää

ministeri stubb on hyvin kiitettävästi muiden eu ministereiden tavoin reagoinut tähän tapahtumaan ja suhteettomaan voimankäyttöön ja eurooppalainen vaatimus on tämän gazan saarron purkaminen ja sen aiheuttaman inhimillisen hädän lopettaminen

jos suomi joskus harkitsisi sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumista mielestäni se kuuluu kansanäänestyksellä ratkaistavaksi

kaikki eivät vain yhtä tarkasti halua sitä noudattaa

tässä tapauksessa se tarkoitti sitä että tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen käynnistyi varmasti monen mielestä liiankin pitkäksi venynyt prosessi tämän lainsäädännön tarkistusten loppuun viemiseksi

mutta kuitenkin odottaisin että euroopan ministereillä ja euroopan unionilla pitäisi olla valmiuksia harkita pidemmällekin meneviä toimenpiteitä koska me olemme olleet niin monta kertaa aivan samanlaisessa tilanteessa jossa yksi valtio ei piittaa lainkaan kansainvälisen oikeuden ykn turvaneuvoston päätöksistä tai muista tällaisista käyttäytymissäännöistä joiden pitäisi koskea kaikkia valtioita

ja kun myös hallitusohjelmassa kirjattiin että sopimus tullaan tällä vaalikaudella saattamaan voimaan se oli se viimeinen työntö sille että nämä viimeisetkin lait hyvässä yhteistyössä niin vammaisjärjestöjen kuin asianomaisten ministeriöiden kanssa on saatu tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

sen vuoksi esitän että ministerikin voisi harkita kollegoittensa kanssa sitä että vähintäänkin aseyhteistyö asetekninen vienti ja tuontiyhteistyö israelin kanssa asetettaisiin kriittiseen tarkasteluun koska se voisi olla se seikka joka kannattaisi ottaa käyttöön jos edistystä ei muuten tapahdu

kun sopimus on valmis ja ratifioitu niin luonnollisesti vastuu sen toimeenpanosta ja seurannasta siirtyy ensisijaisesti muille ministeriöille ennen kaikkea sosiaali ja terveysministeriölle ja oikeusministeriölle mutta oikeastaan kaikille

ulkoministeriölle kuitenkin jää se tehtävä että kun kysymyksessä on ihmisoikeussopimus niin meidän kauttamme kulkee sitten myöskin sen sopimuksen täytäntöönpanosta vastaaminen kansainvälisissä ihmisoikeuselimissä

olemme tutustuneet tuohon julkistettuun raporttiin ja toisin kuin jossain lehdistöreferaatissa siinä ei mainita mitään suomesta erityisesti mutta me olemme jo aikaisemmin montakin kertaa käyneet läpi nämä mahdolliset suomen ilmatilan käytöt vankilentoihin ilman lupaa ja tästä on myöskin eduskunnan apulaisoikeusasiamies tehnyt perusteellisen selvityksen ja sen pohjalta meillä ei ole edelleenkään pienintäkään syytä epäillä että suomen tai yhdenkään suomalaisen virkamiehen tieten tai myötävaikutuksella suomen ilmatilaa olisi voitu käyttää tällaisiin toimenpiteisiin

mutta korostan sitä että tämä yhteistyö joka on tämänkin sopimuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelussa ollut on toiminut varsin hyvin ja tätä yhteistyötä kaikkien kanssa myös ja nimenomaan vammaisjärjestöjen kanssa täytyy jatkaa

vain sitä kautta me saamme tämän sopimuksen velvoitteet varmasti täysimittaisesti voimaan

meillä on työryhmä joka käy läpi juuri selonteon pohjalta sitä millä tavoin suomen osallistuminen erilaisiin kriisinhallintatehtäviin niiden velvoitteiden toteuttamiseksi jotka sisältyvät muun muassa eun yhteiseen solidaarisuuslausekkeeseen voidaan toteuttaa koska nykyisellä lainsäädännöllä on tällaisia esteitä

lopuksi haluaisin todeta itse kuulovammaisena henkilönä että pyydän anteeksi jos en ole pystynyt ihan kaikkia näissä puheenvuoroissa olleita kysymyksiä rekisteröimään sen vuoksi että vakituinen kuulolaitteeni on korjattavana ja tämä varalaite ei palvele aivan yhtä hyvin

tästä ei ole vielä yhtään riviäkään ainakaan ministeritasolla ollut katsottavana mutta tämähän ei ole huomattakoon turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko jollaisen hyvin laajan hallitus on toimittanut eduskunnalle ja eduskunta käsitellyt

mutta tämäkään selvitys ei ole kokonaan sulkenut pois sitä mahdollisuutta että näin meidän tietämättämme on voinut tapahtua jolloinka on kysymys tietysti siitä että sitä luottamusta jota tällainen ilmatilan käyttö edellyttää on väärinkäytetty

arvoisa puhemies

eurooppalaiset arvot ja saavutukset ovat uhanalaisia ja yksi syy siihen on että eurooppa ei ole kyennyt toistaiseksi sopimaan ja toteuttamaan sitä yhteistä rajavalvontaa sitä yhteistä ja yhtenäistä turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikkaa jota tämän säilyttäminen edellyttää

viisumipalvelukeskus kouvolassa toimii ja tulee varmasti toimimaan jatkossakin koska me emme kovin nopeasti tule pääsemään sellaiseen tilanteeseen jossa viisumit kokonaisuudessaan poistettaisiin

tämä on katsaus tähän koko turvallisuuspoliittiseen yhteistyökehitystilanteeseen mahdollisuuksiin niin naton kumppanuuden kuin euroopan unionin pohjoismaisen yhteistyön ykn etyjin ja muiden osalta

mutta kiitos myöskin eduskunnalle siitä että saatiin muutama vuosi sitten lopultakin myöskin induktiosilmukka tähän istuntosaliin käyttöön

mutta tästäkään ei ole mitään näyttöä

se ei koske ainoastaan sotilaallista apua tai sotilaiden kautta annettavaa apua vaan se koskee myöskin pelastus ja muuta yhteistyötä erilaisissa kriisitilanteissa

ja niin kuin tämä ukrainan tilanne nyt osoittaa niin nämä viisumineuvottelut esimerkiksi venäjän kanssa ovat menneet jäihin joten joka tapauksessa näitä palveluja tullaan vielä pitkään tarvitsemaan

mutta kotouttamisen kannalta näen myöskin toisen vaaran näille arvoille ja se on se vihapuhe ja suoranainen väkivalta viimeinen polttopulloisku esimerkkinä jota tilanne on myöskin synnyttänyt

tämä työ on etenemässä sillä tavoin että työryhmän esitykset tullaan ensi kuun alussa luovuttamaan ja sen jälkeen niitä käsitellään tasavallan presidentin ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokouksessa ja pyrimme myöskin tuomaan mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn lainsäädännössä tarvittavat muutokset

en osaa sanoa missä määrin siinä nyt lähdetään tällaista laajempaa turvallisuutta avaamaan kun se on ollut jo koko ajan meidän ulko ja turvallisuuspolitiikan perusta

sitten pakotteiden osalta olen samaa mieltä siitä että euroopan unionissa pitäisi olla huomattavasti pidemmälle menevää syvällisempää pohdintaa siitä millä lailla pakotteita käytetään ja mikä on niiden vaikuttavuus

se että me haluamme toimia sellaisten ratkaisujen puitteissa ja puolesta jotka ylläpitävät ja lisäävät vakautta tietysti juuri meidän lähiympäristössämme

mitenkä näette ja kuinka suurena ongelmana sen että meillä ei olla ehkä vieläkään riittävästi sekä arvojohtamisen keinoin että tarvittaessa viranomaistoimin kyetty puuttumaan tällaiseen vastakkaisuuksia kärjistävään vihaa ylläpitävään ja synnyttävään ja vääriin tietoihin perustuvaan toimintaan

uskon että tämä tulee olemaan yksi näistä ukrainan konfliktin opetuksista joita täytyy huolellisesti tulevaisuudessa käydä läpi

tämähän on itsestään selvää ja sitä taustaa vasten tietysti arvioidaan myöskin niitä ratkaisuja jotka tulevat poliittisessa keskustelussa esiin suhteessa liittoutumiseen

pidän koko eduskunnan kannalta tärkeänä että luottamuksellinen yhteistyö suuren valiokunnan ja hallituksen välillä jatkuu koska perustuslaki on tältä osin selvä

pakotteet ovat usein välttämättömiä mutta pitää myöskin katsoa että niillä on sitten maksimaalinen teho ja etteivät ne itse asiassa voi pidemmällä aikavälillä toimia itseään vastaan

arvoisa puhemies

suomessa hallitus ei voi viedä päätökseen eussa budjettivaltaan tai lainsäädäntövaltaan kuuluvia asioita ilman sitä eduskunnan mielipidettä joka ennakollisesti annetaan suuressa valiokunnassa

muuten voisin todeta että monista puheenvuoroista esimerkiksi kansalaisyhteiskuntaa ja lähialueyhteistyötä koskevista resursoinneista olen tietystikin henkilökohtaisesti ihan samaa mieltä

haluaisin kuitenkin todeta että presidentti obama astuttuaan virkaansa heti yhtenä ensimmäisenä teoistaan antoi selvät ohjeet siitä että sellaisten kuulustelumenetelmien joita nyt tässä raportissa on tuotu esiin käyttöä ei niitä käyttäisivät sitä

sitten kun lait tulevat eduskuntaan sitten niitä käsittelee koko eduskunta ja siinäkin tapauksessa eduskunnalla on jos ei ole kyse sellaisesta direktiivistä joka vie meidät euroopan tuomioistuimeen täysi harkintavalta ja kaikissa näissä vakaus ja takuuasioissa tämä harkintavalta säilyy täällä

mielelläni näkisin että molempiin tarkoituksiin meillä olisi enemmän voimavaroja koska kaikki tiedämme että tarpeita on mutta myös ulkoministeriö joutuu sopeuttamaan oman budjettinsa näihin yleisiin talouspolitiikan linjauksiin

asian suuruuteen ja merkitykseen nähden noteerasin kyllä hyvin sen että pääministeri on valmis siihen että tästä käydään myös täysistunnossa keskustelu

mutta lähialueyhteistyö on ja pysyy meillä tärkeänä

vielä huolestuttavampaa on se sotainen retoriikka jota on alettu viljellä myös lähiympäristössämme samoin kuin suomalaisessa mediassa

ja kun tämä asia on nyt juuri vireillä ja isoja linjoja tehdään minä todella toivon että aivan lähiviikkoina löytyy se aika jolloin täällä täysistunnossa käydään mahdollisimman huolellisesti myöskin valiokuntavalmistelun perusteella tätä keskustelua näistä kysymyksistä

arktisesta yhteistyöstähän täällä on käyty hallituksen arktisen toimintaohjelman merkeissä laajempaakin keskustelua ja kun sanoin että emme halua että näissä alueellisissa yhteistyöorganisaatioissa muista syistä tapahtuisi takaisinpäinmenoa niin toistaiseksi ei tällaisia merkkejä ole olemassa eikä euroopan unionissa ole toistaiseksi otettu pakotteiden piiriin mitään rajoitteita ja supistuksia rajat ylittävään yhteistyöhön

toivomme että hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko olisi hyvin selvästi ottanut etäisyyttä sotapuheisiin ja painottanut sellaista aktiivista vakauspolitiikkaa joka pyrkii konfliktien ennaltaehkäisemiseen ja jännitteiden purkamiseen